pohjimmiltaan siinähän mitä pääministeri täällä puhui kysymys on tavallaan siitä rakennetaanko järjestelmä jossa maakunnissa on yksi vahva vaikka minun omassa maakunnassani keski suomessa jyväskylä ja ne muut se pihtipudas ja se joutsa ja ne monet muut kunnat siellä ovat renkejä

sirnö ei meillä nyt tässä lisäbudjetissa ole mitään tarvetta eikä mahdollisuutta esittää yhtään mitään uutta nokiaa varten meillä on erittäin hyvä valmistelu sille varalle mitä aikanaan tapahtuukin

siinä tarvitaan verohallintoa siinä tarvitaan työ ja elinkeinohallintoa siinä tarvitaan kilpailu ja hankintalainsäädännön osaamista kaikkia näitä keinoja käytetään niin paljon kuin suinkin ottaen kuitenkin huomioon että me toimimme yhteisillä eurooppalaisilla työmarkkinoilla että me emme voi sitä totuutta mihinkä me olemme laajalla enemmistöllä sitoutuneet väistää mutta kuitenkin monessa asiassa voidaan tehdä paljon asian hyväksi

mutta se mitä minä ihmettelen on se selitys

kansakunnan yhteisen yhden vuoden aikaan tekemän työn määrä sen arvo tulee olemaan alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja alhaisempi kuin sitä edellisenä vuonna

toinen huomio kun ministeri on kohta puhumassa

me ymmärrämme kun hallitus tulee ja kertoo että se on epäonnistunut mutta se että se on hiljaa eikä kerro että on epäonnistunut on vähän huono juttu

tässä muutama viikko sitten paikallinen päivälehti kirjoitti ja uutisoi kuinka eräiden yhtiöiden johtohenkilöitten lisäeläkkeet itse asiassa ovat järjestelyjä joidenka maksamiseen osallistumme me kaikki niin että tavallisen kansalaisenkin ikään kuin siivu millä hän rahoittaa näitä eläkkeitä on kasvanut näiden ratkaisujen seurauksena

paljon kansanvaltaisempaa demokraattisempaa läpinäkyvämpää on järjestely jossa nuo kunnat kaikki yhteisesti muodostavat sen maakunnan liiton sen elimen jonka puitteissa ne vaativimmat palvelut niin kuin sanoin perusterveydenhoito erikoissairaanhoito ja jossakin myöhemmässä vaiheessa myöskin ammatillinen koulutus järjestetään

arvoisa puhemies

paras hankkeella ja tällä mitä te nyt teette on yksi erittäin radikaali ero

jos sattuu niin että kansa valitsee minut seuraavaan eduskuntaan niin tämän keskustelun anti jää kyllä tavattoman positiivisesti minulle mieleen siinä että muistan että oli näin hyvä positiivinen asenne uusiutuvaa kohtaan

minun suuri huoleni on innovaatiovuoto

varmaan on niin että on joitakin eriä jotka eivät ole tuottaneet ihan sitä mitä niillä on lähdetty hakemaan ja epäonnistumisiakin on

eli tavallaan mennään siihen tilanteeseen että kaiken järjen mukaan jo silloin kun arvioidaan saarijärven kaupungin selviytymismahdollisuuksia pitäisi tietää mikä rooli saarijärven kaupungin selviytymisen kannalta on sillä onko sillä oikeus olla järjestämässä sote palveluja vaiko ei

paras hanke ihan oikein pyrki myöskin luomaan edellytyksiä kuntien yhteistyölle ja myös liitoksille ja toinen tärkeä se tavoitteli sitä että sote tehtäviä varten rakennetaan laajempia kuntien yhteistyöalueita

se että me verorahoin laitamme sen osaamis ja perustutkimuspotentiaalin synnyttämisen ja kasvattamiseen rajuun kasvattamiseen paljon rahaa on hyvä juttu mutta ellemme huolehdi siitä että se osaamispotentiaali muuttuu täällä suomessa uusiksi kaupallistettaviksi tuotteiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi ei meille tule sitä verojen kautta syntyvää uutta rahaa jolla me jälleen uudelleen rahoitamme sen koulutuksen sen perustutkimuksen jnp

minä seison täsmälleen sillä kannalla millä olin ennen vaaleja ja vaalien jälkeen mutta jokaisessa kolmessa kohtaa joissa te yritätte väittää että nyt sopimus on parempi väitän

mutta haluan tässä nyt kuitenkin sanoa että tämän päättyneen vaalikauden aikaan suomi kykeni käyttämään kaikki ne rahat tsr rahat ja eakr rahat mitkä suomelle oli mandatoitu näille vuosille

tällä tiellä on hyvä jatkaa seuraavalla vaalikaudella ja riippumatta siitä missä tehtävässä olen tulen siinä kyllä erittäin vahvasti ponnistelemaan jatkoaskeleitten hyväksi näissä asioissa

kaunisto te sanoitte tässä puheenvuorossanne että ydinvoima sotkee uusiutuvan energian käytön

tämä lakiesitys ei sisällä ensimmäistäkään uutta tavoitetta sen suhteen minkä verran päästöjä pitäisi meidän ja euroopan vähentää

oikeastaan ministeriltä olisin tiedustellut josko hän tuntee tämän asian se oli kuitenkin sivun juttu helsingin sanomissa mitä tälle maailmalle oikein kuuluu onko sitä selvitetty ja minkä verran

ensinnäkin te tietoisesti tavoittelette suuria kuntia ja toiseksi mikä on radikaaliasia te irrotatte erikoissairaanhoidon perusterveydenhoidon ja sosiaalitehtävät ja haluatte nämä kohdentaa yksittäiselle kunnalle yhden kunnan itsensä hoidettavaksi

tämä on mielestäni tämän jutun ydinkysymys

ja jotta tämä arvio voidaan tehdä niin kyllä silloin koko tästä sotesta ja siitä mitä se tuottaa yksittäiselle kunnalle sen itsehallinnolliselle asemalle pitää olla mielestäni perustuslaillinen tulkinta

kukaan ei puhu nyt siitä alkupäästä tämän osaamispotentiaalin alkupäästä

myönnän vielä ennen ministeri rehnin puheenvuoroa vastauspuheenvuorot edustajille rinne arhinmäki ja sen jälkeen ministeri rehn

mitä vielä tulee näihin monien yhtiöitten johtohenkilöitten palkkioihin niin sanon vain aivan lyhyesti että kyllä se niin on että kun käy viime vuodelta läpi sata eniten ansainnutta niin kyllä niiden joukossa on todellakin erittäin paljon sellaisten yhtiöitten johtohenkilöitä jotka eivät johda edes sellaisia yrityksiä mitkä ovat ihan tämmöisessä avoimessa todellisessa kilpailussa

kannattaa varmaan sekin katsoa lävitse ja jos sinne pannaan entistä enemmän rahaa mielestäni on erittäin välttämätöntä huolehtia että se generoituu äsken sanotulla tavalla uusiksi työpaikoiksi kaupallistettaviksi tuotteiksi jnp

nyt me onnistuimme siinä ja se oli mielestäni ihan hyvä asia

meillä oli iso ralli ympäri suomea jnp

arvoisa puhemies

mitä muuten tulee siihen velkaantumiseen niin puolustan erittäin vahvasti edelleen sitä että edellisen vaalikauden aikaan tilanteessa jossa talous romahti maailmalla ja meidän vientimaissa suomi piti ottamalla velkaa pyörät pyörimässä kansalaisten ostovoimaa aika hyvänä ja sitä kautta estettiin se suuri työttömyys

voin sanoa että jos me vihreisiin sertifikaatteihin menisimme nythän me olemme tämän meidän tukijärjestelmämme laatineet niin että se ei ole kaikelle uusiutuvalle samanlainen

ero ruotsiin tuo gäppi on kerta kaikkiaan rävähtänyt isommaksi ja isommaksi kaiken aikaa ja kun näin käy se käytännössä tarkoittaa sitä että ruotsalaisen tuotannon on kysymys metsäteollisuuden tuotteista metallin tai ict tuotteista kilpailukyky maailmalla on radikaalisti parempi

minusta on äärimmäisen tärkeää että edustajat sitten tämän tilaisuuden tämän keskustelun aikaan voisivat kertoa millä tavalla se uusiutuvan paljon suurempi tarjonta tuotanto esimerkiksi uusiutuvan sähkön tuotanto ja mihin raaka aineisiin se oikein voisi tulevaisuudessa perustua

tämä esitys ei sisällä ensimmäistäkään sellaista rankaisu tai tukitointa jolla rangaistaan päästöllistä tuotantoa tai jolla tuettaisiin päästötöntä tuotantoa

arvoisa puhemies

meillä on nyt jo tätä innovaatiovuotoa ja sitä taustaa vasten minun on vaikea ymmärtää että käydään tämän t k aktiviteetin kimppuun jolla valtiovalta pyrkii auttamaan tuon generaation parantamista että sen kimppuun käy ja oli kysymys sitten suuremmista tai pienemmistä yrityksistä

se että sellaisillakin aloilla voidaan niin suuria palkkoja ja palkkioita nauttia ei ihan oikein ole yhdyn siihen

no sitten jatkaisin vielä sen verran että sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelee lapsen normaalitilaksi sen että hän kasvaa irrallaan joko biologisesta isästään tai äidistään

meillä työttömyys oli sittenkin aika pieni moneen muuhun vastaavaan maahan verrattuna

oli tietyllä tavalla vähän surkuhupaista kuunnella kun viennistä keskusteltiin ja puhe kääntyi siihen mihinkä maahan meidän pitäisi viedä

arvoisa puhemies

ei tämä nyt mitään haittaakaan mutta tämä vähän vaikuttaa siltä että on kysymys hallituksesta joka on istunut kolme vuotta ja jonka ministeri on ollut ympäristöministerinä saman ajan eikä ole saanut ensimmäistäkään sellaista ratkaisua aikaan siis korostan ei ensimmäistäkään ratkaisua jolla päästöjä maassa vähennettäisiin mutta on saanut aikaan ratkaisuja joilla päästöjä tässä maassa lisätään nimenomaan energiantuotannossa

se on valtiosopimus jonka suomi on vahvistanut johonka suomi on sitoutunut ja siinä lähtökohta on se että kunnallista itsehallintoa ei ole se jos minä hyppään erilaisten vaiheiden yli

ja nyt edustaja arhinmäki ja sen jälkeen ministeri mäntylä pari minuuttia

keskustan malli on toista maata

arvoisa puhemies

ja kun samaan aikaan hallitus on saanut tämän aikaiseksi sillä että sekä viennin rahoitusta että siihen tuottavuuteen niin radikaalisti ja ratkaisevasti vaikuttavaa sekä koulutuksen että tutkimuksen ja kehittämisen resursseja on leikattu lopputulos on se että se yksikkötyökustannus on meillä heikompi kaiken aikaa heikompi meidän keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna

tämän vaalikauden aikaan kuntakentässä kuntarakenteitten osalta ei ole tapahtunut yhtään mitään

arvoisa puhemies

minä tietysti tuen kaikin tavoin ministeri kataisen asettaman työryhmän työtä ja toivon että sieltä löytyy järjellisiä ratkaisuja muun muassa liikenteen ja energian verotukseen yleisestikin ja uskon siihen

se on niitten sen alueen kuntien yhteenliittymä jossa käytetään kuntien puhevaltaa ja jossa riittävän isolla alueella hoidetaan erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito

kunnallista itsehallintoa ei

niillä on monta sataa tehtävää joista ne kunnat peruskunnat kotikunnat tällä hetkellä selviävät

ja nyt tänne kun tuodaan tällainen esitys niin on vähän niin kuin pantaisiin puhdas takki päälle kun on tullut kaikennäköistä likaa aiheutettua ja hankittua näissä toimenpiteissä

mutta arvoisa puhemies edellinen hallitus ohjasti portugali sopimuksen tekemiseen antoi reunaehdot mitä pitää saavuttaa ja ne reunaehdot on niin kuin sanon ei erinomaisesti mutta minimaalisesti nyt kuitenkin saatu tässä neuvottelusopimuksessa

jos kunnalla ei ole mitään oikeutta olla päätöksentekijänä järjestämisvastuussa sellaisessa tehtäväkokonaisuudessa jonka aineellinen merkitys ylittää puolet tuon kunnan aineellisesta vastuualueesta

toinen juttu kun sanotte että siihen nyt vain löytyy jotenkin ikään kuin ymmärrettäviä syitä että hiilen käyttö lisääntyy

te ajoitte täysin seinään sellaisilla sanoisinko hullunkurisilla esityksillä niin mahtipontisilla että eihän niillä ollut minkäänlaisia edellytyksiä mennä eteenpäin

ja tästä kysyisinkin

kankaanniemelle kun hän muuttuvahintaisen sähkön tuotantotuen osalta haikailee investointituen piiriin

nyt kun on tästä samaa sukupuolta olevien adoptio oikeudesta kyse niin kd kuin eduskuntakin edellytti että lapsivaikutukset arvioidaan

mutta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon osalta järjestämisvastuu kootaan sen hoidon porrastamisen varmistamiseksi maakunnittain maakunnittain niin että se pihtipudaskin on isäntänä sitä järjestämässä

mutta se työryhmä elää omaa aikatauluaan sillä on oma fokus ja oma tehtävä

ei siihen löydy ymmärrettäviä syitä

arvoisa puhemies

nyt olen tarkkana

tämä ei haittaa mitään

menkää sinne alholmiin pietarsaareen

tulkoon ja hyvä olkoon tällainen mutta tämä ei ole mikään ratkaisu jolla putsataan kaikki se synti pois minkä hallitus on itselleen hankkinut näiden kolmen vuoden aikaan

tämä juttu mistä nyt puhutaan jonka keskustelun ed

olen ollut koko ajan sitä mieltä mutta te annatte ymmärtää että nyt jotenkin tämä sopimus portugali sopimus olisi ihan eri maailmasta kuin ennen teidän siis kataisen ja urpilaisen sopimustanne

mutta muuttuvahintainen sähkön tuotantotuki sen investoijan kannalta kertoo että hän voi tehdä sopimuksia uusiutuvan energian hankkimiseksi koska hän tietää että se aina on edullisempi kuin se vastaava fossiilinen kivihiili tai turve täällä sisämaassa hänen laitoksessaan

koska arviointi jätettiin tekemättä avioliittolain eduskuntakäsittelyssä se tulee tehdä liitännäislakien yhteydessä jolloin kanta adoptiolakiin voidaan muodostaa arvioinneissa saadun tiedon pohjalta

arvoisa puhemies

sen jälkeen pihtiputaan kunta on hankkijana ja tilaajana ja voi vaikuttaa siihen että se terveyskeskus siellä pihtiputaalla on

kysynkin pääministeriltä eikö koko tämän uudistuksen marssijärjestys voisi olla se että ensin päätetään sotesta ja sen jälkeen katsotaan kuinka suuria kuntia muihin tehtäviin tarvitaan

tähän tilanteeseen nyt olisi toivonut että hallitus olisi tuonut jo nyt keväällä ennen kesälomia sellaisen ratkaisupaketin jossa nyt yritettäisiin sysätä tätä kehitystä paremmalle tolalle

kyllä se on sen tuen vaikutusta mikä puulta lähtee pois ja sen veron mikä tullee turpeelle lisää kun molemmat vaikuttavat kielteisesti siis tässä seospolttoaineessa sen kilpailukykyyn niin totta kai sillä on vaikutusta siihen että hiiltä käytetään sisämaassa entistä enemmän

vaikka periaatteessa olin silloin kuntaministeri en olisi muistanut näin tarkkaan kaikkea tätä prosessia miten aikanaan ja millä perusteilla mistä näkökulmasta suomi aikanaan tuon sopimuksen ratifioi

ne perustuivat hyviin neuvotteluihin tasapuolisiin ja vapaaehtoisiin kuntien omiin päätöksiin joissa ei valtio paljon painanut päälle

on myös huomattava että merkittävä joukko maita tulee avioliittolain muutoksen myötä kieltämään adoptiot suomeen niin on jo tapahtunut ja se vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuuksia

järjestämisvastuu yhteinen molempia varten ja sen jälkeen yksittäiset kunnat ovat hankkijana ja tilaajana ja voivat varmistaa että se palvelu siellä on

me tarvitsemme täällä moneen kertaan viimeisen kahden vuoden aikaan puolentoista vuoden aikaan esille ottamaani ja monet muutkin ovat sen asian ottaneet esille sellaista laajaa yhteiskuntasopimusta millä tuloratkaisut saataisiin nyt aikaiseksi mahdollisimman nopeasti niin että työnantaja ja työntekijäjärjestöt voisivat sitoutua siihen että me nyt teemme sellaisia maltillisia ratkaisuja joilla parannetaan tuota suomen yksikkötyökustannuksien kehityskäyrää ja sitä kautta kilpailukykyä ja sitä kautta parannettaisiin työtä ja työllisyyttä kun olemme kilpailukykyisempiä kuin tällä hetkellä olemme

edustaja arhinmäki todellakin te olette oikeassa

tässä mielessä tämä muuttuvahintainen mihin valiokunta on nyt positiivisesti vastannut on paljon parempi ja yhteiskunnan veronmaksajien rahojen kannalta paljon edullisempi ja tarkoituksenmukaisempi vie taatusti pitkällä tähtäyksellä vähemmän rahaa kuin suorat investointituet jos niillä sama määrä yritettäisiin uusiutuvaa saada aikaiseksi

keskustelin arvostetun perustuslakiasiantuntijan kansleri kauko sipposen kanssa ja hän piti tätä äärimmäisen tärkeänä asiana

näin se on noilta osin

missä ovat lapsen ihmisoikeudet

se käy meille näin uskon oikein hyvin